me haluamme vah vistaa valtiontalouden verotulokertymää

se edellyttää sitä että velkaantuneet maat panevat omaa talouttaan kuntoon

ja toinen

miten tuo yhdysvaltain tällä hetkellä hiukan erimitallinen tarjous ja pikkasen pitemmälle aikavälille venytetyt tavoitteitten kiristymiset pystyttäisiin kytkemään vielä rakentavalla tavalla yhteen sopimukseen

vanhasen johdolla suomi piti päästövähennystavoitteista kiinni ja sopu saavutettiin näissäkin

se edellyttää sijoittajavastuun toteuttamista velkasaneerausten kautta

velkarahalla ei ole järkevää tehdä hyvätuloisten veron kevennyksiä tuloverotukseen

arvoisa puhemies

keskusta on huolissaan siitä että tavallisilla työtä tekevillä ihmisillä ei ole varaa asuntoihin helsingin seudulla tai kerta kaikkiaan niitä asuntoja on aivan liian vähän

nyt velkasaneerauksista luovuttiin eurooppa neuvoston päätöksellä ja mahdollinen pieni sijoittajavastuu koskee vain tulevia järjestelyjä

olemme myös valmiita korottamaan yleistä arvonlisäveroa jos vastapainona välttämättömyyshyödykkeitten kuten ruuan arvonlisäveroa lasketaan

suomella oli myös monia erityiskysymyksiä neuvotteluissa ja kysyisinkin pääministeri vanhaselta arviota tuosta paketista kokonaisuutena toisaalta ilmastotavoitteitten kannalta ja toisaalta sitten suomen tavoittelemien ohjelmien kannalta

se on siis pakko

tuo tavoite asetettiin sen takia että meillä on suomessa osaamista ja teknologiaa ja yrityksiä joille tämä on myös kehityshaaste ja kehitysruiske ja uskon että tavoite on aivan oikea

mutta missä on hallituksen raja

siitä olemme tehneet välikysymyksen

ekologisesti kestävälle taloudelle voi asettaa neljä mittaria joissa täytyy päästä eteenpäin

kiitos kiviniemen hallituksen onnistuneen elvytyksen ja yrittäjäystävällisen politiikan tänä vuonna verotuloja kertyy odotettua enemmän

eli siitä kuutiosta puuta tai tonnista kiviainetta täytyy pystyä saamaan entistä enemmän hyvinvointia irti

nyt tämä hallituksen esitys asettaa kriteerit joitten mukaan noita uusiutuvia komponentteja voidaan sitten lukea hyväksi tai kriteerit joita uusiutuvien komponenttien täytyy täyttää

oletteko te

te arvoisa ministeri vastaatte työryhmillä selvityksillä linjauksilla ja väitätte että kaikki etenee aivan askelmerkkien mukaan ja ajoissa

yleishyödyllisyysrajoitusten poistaminen vanhan kannan myynti sillä edellytyksellä että rakennetaan uutta erityisryhmien investointiavustusten lisääminen aso rajoitusten väljentäminen ja niin edelleen

energiatehokkuus on toinen mittari

kolmas mittari on talouskasvun suhde päästöihin ilmakehään maaperään tai veteen

aikooko hallitus tarttua näihin

se loppuu jos poistetaan turhat raja aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon väliltä

on aivan perusteltua myös että uusiutuvalla energialla ei uhata luonnon monimuotoisuutta ja kohtuullisen hyvin perusteltu on myös vaatimus että biopolttoaineita ei tuoteta alueella mikä on metsästä ensin raivattu pelloksi ja sitten bioenergiakäyttöön vaan mieluummin energia ei kilpaile koskaan ruuantuotannon kanssa

muuten emme ole kestävällä pohjalla

lipponen tuossa totesi sanallisen ilmaisun että talouskasvu pitäisi pystyä ylläpitämään mahdollisimman vähäisellä kuormituksella luonnolle

edelleen on perusteltua että jätteet ja tähteet määritellään jotta yritykset ennakolta hyvissä ajoin tietävät minkä kaltaisia raaka aineita niitten kannattaa ottaa tuotantoon minkälaisia tuotantomenetelmiä kehittää näille jätteille ja tähteille jotta tuo uusiutuvan energian velvoite voidaan saavuttaa ja erityisen tärkeä on tämä mitä aineita voidaan tuplalaskennan piiriin jätteistä ja tähteistä käyttää

milloin te otatte ihmisten huolet terveyspalveluista vakavissanne

kyse ei ole oikeastaan siitä mikä on mahdollisimman vähäistä tai että ekonomia asettaisi jonkun mahdollisen rajan meille että tämän verran ja tämän verran luonnon asioita pystytään ottamaan huomioon vaan kyse on siitä että ekologia asettaa rajat minkä puitteisiin meidän ihmisten on oma taloutemme pystyttävä sopeuttamaan

sen takia ollaan äärimmäisen oleellisen ja tärkeän kokonaisuuden kysymyksissä ja hyvä että hallitus tässä on ottanut ensiaskeleet ja ryhtyy toimiin

kiitos arvoisa puhemies

lyhyt vastaus kolmeen kysymykseen

normien purku etenee

suomalaisessa älykkäässä luonnonvarataloudessa parhaimmillaan me pystymme yhdistämään runsaat luonnonvarat suomalaisen kestävän käytön perinteen erityisesti uusiutuvissa luonnonvaroissa sekä korkean luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen

metsähallitus lakiesitys joka on eduskunnassa ei heikennä saamelaisten asemaa nykytilaan verrattuna vaan neuvottelukuntien myötä pikemminkin himpun parantaa sitä

no kun nyt nämä kestävyyskriteerit sitten saatetaan lailla voimaan on kuitenkin aivan aiheellista viitata siihen aiemmin täällä käytyyn keskusteluun kuinka raskas tuo järjestelmä kestävyyskriteerien todentamiseksi on

näistä kaikista syntyy se älykäs luonnonvaratalous

ilmastopolitiikkamme on johdonmukaista

ei siis riitä se että toteamme että meillä on ympärillämme luonnonvaroja käytetäänpä niitä vaan on otettava ja pidettävä se älli mukana ja pystyttävä materiaalitehokkaampaan ja energiatehokkaampaan suorittamiseen

olimme aktiivisesti rakentamassa pariisin ilmastosopua

nimittäin mitä raskaampi järjestelmä luodaan sen huonompi on biopolttonesteitten tai biopolttoaineitten kilpailukyky koska totta kai mitä raskaampi järjestelmä sen vähemmän houkutteleva siihen on lähteä tai sen enemmän siitä syntyy kustannuksia

maailma tarvitsee ratkaisuja joissa taloutta pyöritetään niukkojen resurssien voimin ja jos meillä suomessa on mahdollisuus näitä ratkaisuja kehittää ja omaa osaamistamme siinä käyttää niin näitä ratkaisuja tullaan maailmalla kaipaamaan osaamisen ja teknologian vientinä

haluan ottaa tässä pohdintaan sen näkökulman että vaikka kriteerit ovat perustellut meidän pitäisi silti pystyä todentamaan tuo uusiutuvan energian raaka aineitten kestävyys mahdollisimman kevyellä ja pienellä hallinnollisella taakalla

näistä tarpeista on siis leivottavissa suomalaisen vihreän talouden menestystarina mutta se edellyttää päättäväistä politiikkaa ja sen maalin pitämistä kirkkaana mielessä mitä kohti kuljemme ja millä mittareilla kaikkia osatekijöitä on syytä tarkastella älykkäästi luonnonvoimin

arvoisa puhemies

nimittäin biopolttoaineet kilpailevat fossiilista energiaa vastaan ja jos samanaikaisesti fossiilisen öljyn tuotannossa ollaan menossa arktisille alueille pahemmin ympäristöriskeistä piittaamatta tai otetaan käyttöön hiekkaöljyesiintymiä tai liuskekaasuesiintymiä maakaasun tuotannossa niin herää pohdinta kuinka paljon näissä fossiilisen energian uusissa tuotantomuodoissa painaa luonnon monimuotoisuus tai muut ympäristöhaitat kuinka kestäviä ne ovat

me haluamme yrittäjyyttä ja kasvua ja teemme rakenteellisen uudistuksen veroparatiisien kitkemiseksi mikä parantaa suomalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia

kolmisen viikkoa sitten päivän tekivät reilu kuukausi sitten välikysymyksen työttömyydestä eikä hallitus vastatessaan esittänyt uusia toimenpiteitä työttömyyden nujertamiseksi

me haluamme turvata julkiset palvelut

sen takia teemme rakenteellisen uudistusesityksen miten terveyspalvelut järjestettäisiin suomessa jatkossa

me haluamme että suomessa investoidaan ja uskotaan tulevaisuuteen

kun val mistauduimme tähän välikysymyskeskusteluun kuulimme lukuisia järjestöjä ja muita yhteiskunnallisia tahoja jotta saisimme eväitä ja uusia ehdotuksia muun muassa työttömyyden nujertamiseksi

sinnehän pitäisi suurennuslasin kanssa lähteä pohtimaan voidaanko energiatuotannossa maailmassa tämänkaltaisiin menetelmiin pitkään nojata

sen takia esitämme infra oyn perustamista joka valaisi uskoa kautta koko laajan suomenmaan että suomessa kannattaa yrittää ja tehdä työtä

keskustalla on hyvin kokonaisvaltainen vaihtoehtoinen talousesitys

se miten tämä lakialoite verkkopankkitunnusten myöntämisestä kaikille liittyy työttömyyteen on hyvin yksinkertaista

poliisin näkyminen tuo turvallisuutta

tässä keskustelussa ovat monet edustajat tuoneet kansalaisten sekä poliisin kenttämiesten huolen käytännön tilanteesta konkreettisella tavalla esiin

siten että lukuisia työvoimahallinnon palveluita on lisätty sähköisessä muodossa ja samalla on vähennetty henkilöstöä jolloin mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun on työttömiltä heikentynyt

kun näitä kiinteitten polttoaineitten tai muun uusiutuvan energian kestävyyskriteereitä eu komissiossa sorvataan on aiheellista että suomi nimenomaan on hereillä

ministeri puolestaan on vastannut ja yrittänyt vakuutella että kaikki on kunnossa

toisaalta tuetaan metsäpäässä korjuun kohdistumista ensiharvennusmetsiin

sen sijaan olemme esittäneet useita kertoja että hallitus toisi eduskunnalle selonteon sisäisestä turvallisuudesta jolloin eduskunnan valiokunnat pääsisivät tällaista juupaseipäs keskustelua syvemmin perehtymään sisäisen turvallisuuden laajaan kokonaisuuteen poliisiasiat tietenkin keskeisinä siinä

kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita ja sen työttömien valtakunnallinen yhdistys toi hyvin konkreettisella tavalla esille

muuttuva sähköntuotannon tuki ja pien chp ohjaavat puun energiakäytön todella energiatehokkaisiin laitoksiin ja varmistavat sen puulla tuotetun sähkön kilpailukyvyn

öljyteollisuus on erittäin vahva lobbari joka tietenkin pyrkii asettamaan kilpailevan uusiutuvan energian mahdollisimman ahtaaseen rakoseen

miksi ei ole

sen takia että noita verkkopankkitunnuksia ei ole pakko henkilölle myöntää ja esimerkiksi tämä mainittu maksuhäiriömerkintä voi johtaa siihen että pankki evää verkkopankkitunnukset

koska siinä on sidos toisaalta sähkön hintaan toisaalta päästöoikeuden hintaan niin ei ole lainkaan varma että tästä paketista tulee veronmaksajalle niin kallis kuin esimerkiksi demarit täällä epäilevät

tässä jos mielimme että ympäristötavoitteet ja suomen kauppataseen parantaminen ja suomen omat luonnonvarat tulevat oikeudenmukaisesti kohdelluiksi on hallituksen syytä olla tarkkana

miksi te ministeri räsänen ette ole tätä selontekoa toiveistamme ja kysymyksistämme huolimatta tuoneet vaikka kerran sitä jo hieman lupailitte

onko joku hallituskumppani sen estänyt vai miksi ette itse ole halunnut syvällistä keskustelua sisäisestä turvallisuudesta käydä eduskunnassa

ehdotan siis tässä aloitteessa että pankit velvoitetaan antamaan asiakkaalle verkkopankkitunnukset joilla hän voi sähköisesti maksaa laskuja ja käyttää muita vahvaa tunnistautumista edellyttäviä sähköisiä palveluita

arvoisa puhemies

liikennepolttoaineista täällä on puhuttu paljon mutta kestävyyskriteerit koskevat myös bionesteitä eli muuhun kuin liikennekäyttöön tarkoitettavia uusiutuvia nestemäisiä polttoaineita

arvoisa puhemies

nykyisinkin luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada tarpeelliset tilinkäyttövälineet eli tili voidaan perustaa ja tilinkäyttövälineitä on muun muassa debit online kortti mutta verkkopankkitunnuksia ei tällä hetkellä lasketa tähän joukkoon

eli tässä ei ole näkymää siitä että pystyttäisiin nyt jotenkin lisää rahoja osoittamaan tämän lain toimeenpanoon mutta niin kuin täällä ovat edustajat todenneet tarpeellinen tämä on

tämä sektori on tärkeä nimittäin kun suomessa päästöjä alennetaan päästökauppasektorin ulkopuolella erittäin iso haaste on miten kotitalouksien lämmityksen päästöt saadaan painettua huomattavasti nykyistä alemmalle tasolle

tuo edustaja kulmalan esitys missä hän laajasti kuvasi tätä supikoiran ja minkin haitallisuutta suomalaiselle luonnolle oli hyvä katsaus ja nämä ovat ehdottomasti ne meidän luontoon haitallisimmin vaikuttavat vieraslajit täältä eläinpuolelta

on hyvin perusteltua että verkkopankkitunnukset luettaisiin jatkossa tarpeellisiksi tilinkäyttövälineiksi

jos joku sen öljylämmityksen muutti maalämmöksi tai muuksi uusiutuvaksi energiaksi sai siihen tukea

sitten meillä on tietysti hyvin kiusallisia vieraslajeja niin kuin nämä jätti ukonputket myös lupiini jossain määrin on aika kelju koska niitten hävittäminen ja poistaminen on todella vaikeata kun ne valloilleen sitten pääsevät

se helpottaa monessa kohtaa asiointia mutta on ihmisten yhdenvertaisuuteen liittyvä kysymys että kaikilla kansalaisilla pitää silloin olla myös mahdollisuus näitä sähköisiä palveluita käyttää

esimerkiksi kansalaisaloitteen allekirjoittaminen on tyypillinen esimerkki siitä että helpoiten se onnistuu jos on verkkopankkitunnukset käytössä

täpläravun edustaja korhonen mainitsi ja tämä oli oikeastaan sellainen huoli kun meillä kuitenkin tämä raputalous hyvin pitkälle perustuu täplärapuun koska tuo jokirapu on rapuruton takia valtaosasta vesistöjä hävinnyt että mikä nyt sitten tämän eun vieraslajilistan ja meidän ravustuksen suhde on

jos tukijärjestelmiä kotitalouksille ei tule on oikeastaan se kotitalouksien toivo että saamme markkinoille fossiilisen lämmitysöljyn tilalle bionesteitä eli puupohjaisia lämmitysöljyjä

tämä on myös taloudellinen kysymys sillä ellei verkkopankkitunnuksia ole henkilöt jotka ovat vaikeassa taloudellisessa asemassa joutuvat maksamaan pankissa henkilökohtaisista palveluista tai laskujen maksusta tiskillä paljon suuremmat palvelumaksut kuin jos pystyisivät hoitamaan asiat edullisemmin verkkopankkiasioinnilla

se olisi kotitalouden kannalta houkutteleva vaihtoehto

ilman suuria investointeja pystyisi siirtymään fossiilisesta energiasta uusiutuvan käyttäjäksi ja tämänkaltaisen toiminnan ja tuotekehityksen tuke minen pitäisi ottaa suomessa hyvin vakavasti

eli vaikka tuo täplärapu on tällä listalla niin meidän ei tarvitse ryhtyä aktiivisesti edes yrittämään sen hävittämistä vaan sitä kantaa voidaan rajoittaa syömällä jos nyt sanottaisiin tällä tavoin

senpä takia olen iloinen että iso joukko kansanedustajia on näihin kahteen aloitteeseen jotka ovat käytännössä hyvin samansisältöisiä yhtynyt

eli täpläravun pyynti ja hyödyntäminen on edelleen mahdollista

vaikka nyt laadittava lakikriteeristö ei biokaasua kosketakaan haluan nostaa esille biokaasun mahdollisuudet erityisesti liikennekäytössä

ja tämä ei ole nyt pelkästään työttömien yhdistyksen asia tai meidän muutaman kymmenen edustajan asia vaan lukuisat sosiaalialanjärjestöt ovat muistaakseni jo puolitoista vuotta sitten nostaneet tämän ongelman esille

toki meidän täytyy jo ihan suomalaista lähtökohdista tehdä kaikkemme että myös jokirapu säilyy ja rapurutto ei sitten leviä uusiin vesistöihin

on harmi että biokaasulle ei saatu liikennekäyttöön tukijärjestelmiä viime kaudella sorvattua ja nyt jopa nuo käynnissä olleet kokeilut esimerkiksi helsingin kaupunkiliikenteessä ovat kuihtumassa kasalle

ajattelin että kun useat järjestöt vetoavat hallitukseen ja eduskuntaan niin hallitus ryhtyisi toimiin mutta aivan kuten edustaja elomaa jo täällä totesi mitään ei ole tapahtunut

voisi tietää kohtuullista byrokratiaa mutta tämä alkuperämerkintöjen lisääminen se että kuluttaja tietää että nyt on suomalaisesta tuotteesta kyse myös jalosteitten osalta on varmasti oikea tie viestittää kuluttajille asioita

käytännössä päästötön ei ongelmia pakkasenkaan kanssa ja sitä pystyttäisiin myös kaatopaikoilta ja jätevedenpuhdistamoilta keräämään talteen ja sillä tavalla kaupunkiyhdyskunta voisi oman jätehuoltonsa sivutuotteena tuottaa joukkoliikenteen tarvitseman voimanlähteen

arvoisa puhemies

edustaja hautala kysyi tuotannonrajoitustoimista

ihmiset odottavat lääkäriin pääsyä

eu siis mahdollistaa sen että tuottajaorganisaatiot ja maat voivat halutessaan rajoittaa tuotantoa mutta käytännössä en ole kuullut yhdenkään kollegan sanovan että meidän maassa tähän ryhdytään koska kaikki pelkäävät että jos me rajoitamme niin joku edullisempien tuotantokustannusten maa käyttää tilaisuuden hyväkseen ja vain lisää tuotantoa ja tilanne ei muutu ainoastaan tuotanto siirtyy paikasta toiseen

konkreettinen ehdotus joka ei käytännössä maksaisi mitään mutta helpottaisi lukuisten ihmisten asiointia ja parantaisi myös työnvälityspalvelujen toimivuutta ja siten auttaisi työttömyyden nujertamisessa

me haluamme pelastaa julkisen terveydenhuollon myös tulevaisuudessa pitkälle tulevaisuuteen

sitten kun täällä kysyttiin näitä konkreettisia toimia niin nyt ajattelin että no kertaan vähän konkreettisia toimia edustaja semi peräänkuulutti konkretiaa

ettekö te näe silmillänne mitä ympärillä tapahtuu

se että viljelijältä ei vaadita sitä että lantaa pitää kuormata asfaltilla vaan järkeistettiin se homma että kyllä se kova pohja riittää tai että lantaa voi omalla ilmoituksella levittää vielä marraskuussa silloin kun sääolot vaativat myöhempiä syystöitä on hyvin konkreettinen ja viljelijöitten työtä helpottava päätös

ehkä lisää konkretiaa voidaan etsiä vaikka täältä tukien maksusta mistä monet puhuivat

arvoisa puhemies

hyvää päivähoitoa on laadukas kunnallinen päivähoito jossa ryhmät ovat sellaiset että lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat voivat tehdä työnsä hyvin

laadukasta päivähoitoa on myös vaihtoehtona kotihoito perheiden arvioidessa että se on lapsen ja perheen kannalta parasta

nyt on uhkana että tämä vaihtoehto heikkenee jos te lyhennätte kotihoidon tuen kestoa

ette ole sanoneet että leikkauksia ei tule

arvoisa puhemies

keskusta puolustaa ihmisten oikeutta saada palveluita